tulevatko ulkomaiset yhtiöt tänne vaan hakemaan rikkauttamme pois niin että avolouhokset ja ympäristövaikutukset jäävät meille kannettaviksi hyöty valuu muualle

me tiedämme kuntatalouden tilan siitä on paljon keskusteltu ja jatkossakin keskustelua käydään niin todella tällaiset joilla ollaan kuntaverotusta heikentämässä on valtion puolelta kompensoitava

nopeusrajoitukset tässä tapauksessa ovat huono lääke ja sitä paitsi ne tulevat kansantaloudelle kalliiksi

tämä sosiaaliturvamaksusta vapauttaminen joka jatkossa sitten on käytännössä työnantajan sairausvakuutusmaksuista vapauttaminen kun tämä kelamaksumuutos tulee täysin vuodenvaihteesta voimaan koskee myös oman kotikuntani seutualuetta ja sen kyseisiä kuntia

varmasti tässä vääntöjä tapahtuu ja viittaan myös tuohon edelliseen puheenvuoroon että varmasti kunnissa on voittajia ja häviäjiä

laiminlyönnit niin tien kuin radanpidossa jo vuosien ajan toistan jo vuosien ajan ovat vaikuttaneet myös liikenneturvallisuuteen

todella ajatellaan esimerkiksi omaa kotikuntaani pohjois karjalassa niin kovin paljon kyselyjä ei ole ollut mutta kuitenkin muuttamisen pääsuunta varmasti olisi tänne etelään

arvoisa puhemies

meillä on ikäviä esimerkkejä liikenneonnettomuudesta viimeisenkin kuukauden aikana ja myös nämä erittäin alhaiset nopeusrajoitukset aiheuttavat sitä että jonoja tulee ja tehdään sitten myös harkitsemattomia ohituksia

asko seljavaara jo viittasi siihen että kustannukset täällä ovat kalliimpia ja tätä kautta todella sitten tietyllä tavalla siellä kunnat olisivat häviäjiä

meillä myös pohjois karjalan kansanedustajilla on tapana että aina vuosittain vierailemme yrityksissä eri puolilla maakuntaa ja kyllä palaute tästä sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta on yritysten puolelta ollut yksinomaan positiivinen

arvoisa puhemies

jatkuvasti tuskastellaan sitä että kunnat eivät ota oleskeluluvan saaneita henkilöitä

mutta todella varmasti tässä tapahtuu puoleen ja toiseen näitä siirtymisiä ja ehkä myös joudutaan sitten näitä korvausjuttuja täsmentämään

nyt tässä tulevassa hallituksen elvytyspaketissa minusta liikenneministerin linjaukset ovat ainakin siltä osin oikeat ja toivottavasti hän saa tahtonsa läpi

talvivaaran kaivos on hyvä esimerkki siitä kuinka kaivosteollisuus parhaimmillaan luo työtä ja hyvinvointia korkean työttömyyden alueille itä ja pohjois suomeen

täällä lakiesityksen perusteluissa viitataan siihen että on vaikea mitata tämän vapautuksen vaikutusta työllisyyslukuihin mutta itse olen vakuuttunut että ainakin työpaikkojen säilymisen kannalta tällä on ollut positiivinen vaikutus ja omalta pieneltä osaltaan se on myös lisännyt erittäin monien yritysten kilpailukykyä

ja kun tämä laki nyt sitten tulee voimaan niin varmasti vielä kuntien kyseisten palvelusektorien edustajille joudutaan varmasti järjestämään tiedotusta ja ohjausta koska varmasti tässä vaiheessa kun lakiesitystä on työstetty läheskään kaikki yksityiskohdat eivät ole tulleet vielä esille

eli näihin turvallisuutta parantaviin kevyen liikenteen väylähankkeisiin saadaan rahaa ja sitten nämä pienet perustienpidon hankkeet joita löytyy tosiaan ympäri maata myös työllistävät

uraanin ja toriumin etsintään tarvitaan aina lupa ja uraanin louhintaan kaivoslain että ydinenergialain mukainen lupa

arvoisa puhemies

on tässä myös todettava se että mitä tulee työllistymisen edistämiseen ja pilottihankkeisiin niin kyllä ministeriön puolelta on suurempia lukuja esitetty kun ed

sähkön ostaja haluaa tietää edellisenä päivänä odotettavissa olevan sähkömäärän ja todellisesta lukemasta tästä ennalta ilmoitetusta eli tästä poikkeamasta vastaa tuulivoiman omistaja tuulivoimayhtiön omistaja

varmasti tähän liittyy tiettyjä pelkoja jotka osin ovat aiheellisia ja osin aiheettomia koska muutenkin kunnilla on vaikeuksia monellakin tämän talouden suhteen

myös sijaintikunnan suostumus tarvitaan ennen kuin kaivoslupa ratkaistaan valtioneuvostossa

tämä on hyvä asia

myös on kiitos osoitettava näistä puuhuollon turvaamiseen liittyvistä hankkeista

mutta kuitenkin uskon että niistä selvitään mutta tiedottaminen tässäkin asiassa on varmasti hyvin keskeistä

mutta valitettavasti valtioneuvoston tasolta niitä ei ole lisätty ja nytkin tämä lisäys joka pilottihankkeisiin on on huomattavasti pienempi kuin tälle vuodelle

arvoisa puhemies

yksityisteihin lisätään rahaa ja sorateiden kuntoa voidaan siten ihan oleellisesti parantaa

sosialidemokraattien vastalauseessa peräänkuulutetaan korvauksia kunnille niistä kustannuksista joita malminetsinnästä ja kaivoksen perustamisesta johtuvista lupaprosesseista aiheutuu

tietysti tässä on muistettava myös nämä niin sanotut vähäliikenteiset radat niidenkin osalta vuosia on odotettu tätä kunnostamista ja nyt sitten vihdoin ja viimein muun muassa pohjois karjalasta pohjoiseen menevä rata tullaan kunnostamaan

itse toki toivoisin sitäkin on jatkettu useampaan kertaan että me voisimme edetä tämän kuljetustuen puolella tavallaan ruotsin mallin mukaan eli näitä euromääriä kasvattaa ja tämä tuki koskisi myös sitä kun yrityksille toimitetaan raaka ainetta eli tavallaan molempiin suuntiin olisi tätä tukea

arvoisa puhemies

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä omassa budjetissaan esittää näihin niin kevyen liikenteen väylähankkeisiin kuin perustien ja perusradanpitoon lisää euroja

arvoisa puhemies

täällä on useissa puheenvuoroissa viitattu jo autokatsastukseen ja näihin todella suuriin hintaeroihin ja myös omassa maakunnassani on tämä totta

tämä ansio tulo makseta vapauttaminen lähti kaiken kaikkiaan uskon että valtiosihteeri sailaksella oli hyvin merkittävä osuus kun tämä sosiaaliturvamaksusta vapauttaminen lähti liikkeelle

nämä lisäykset vastaavat niitä summia joita myös asiantuntijakuulemisessa on tullut esille

tavallaan hänellä oli toimeksianto etsiä niitä keinoja joilla pahimmilla työttömyysalueilla voitaisiin tätä tilannetta parantaa

saarinen omassa puheenvuorossaan kiinnitti huomiota jo perustien ja radanpidon riittämättömiin määrärahoihin

ihan lopuksi kun tuo kello tuossa näyttää sekoilevan totean vain että myös omalla alueellani lieksassa on sellainen tiehanke kuin lieksakuhmo johon jotakin rahaa on tulossa mutta kelväjaakonvaara ja kantelelahdentie niistä tullaan äänestämään

mutta ministerille kiitos siitä että monia tärkeitä hankkeita alkaa ensi vuonna myös omassa maakunnassani liittyen kaivosteollisuuteen ja puunsaantiin joka jossain vaiheessa paranee

eli toivon tosiaan ja uskon että kun tämä laki ensi viikolla sitten lopullisesti hyväksytään niin sen myötä ainakin voidaan näitä työpaikkoja suurelta osin säilyttää myös näissä kyseisissä kunnissa jotka tässä on lueteltu ja kyseisillä alueilla joissa tosiaan nämä toimintaedellytykset yrityksillä ovat monella monella tavalla haasteellisemmat kuin kasvukeskuksissa

on aivan selvää että korjausvelka kasvaa molemmilla puolilla liikenneturvallisuus omalta osaltaan heikkenee ja sen muun muassa puhuja on nähnyt pohjois karjalassa

näitten teitten välittömässä vaikutuspiirissä on yrityksiä toki myös muita asukkaita

nämä vaativat vain erittäin pienet rahasummat ja nämä ovat olleet ikuisuushankkeita

ei yllätys ja yksi kokoomuksen kansanedustaja niin että en tiedä onko oppi mennyt perille kun seuraavan kerran olette oppositiossa

näillä määrärahoilla esimerkiksi kevyen liikenteen väyliin ja niin sanottujen ylikäytävien poistamiseen on varsin pienet mahdollisuudet

myös tulevan vuoden budjettiesityksessä nämä määrärahat ovat tosiaan sellaisia että sama meno jatkuu

turvalaitteitten kunto huononee ja myös tällä on oma vaikutuksensa liikenteen sujuvuuteen kun määrärahoja ei tosiaan ole tarpeeksi

olemme asiantuntijakuulemisessa saaneet sellaisen tiedon että jos tällä tavalla jatketaan niin kokonaiskustannuksiltaan tämä hanke olisi jopa viidesosan kalliimpi siis jopa viidesosan kalliimpi

arvoisa puhemies

alijäämät kunnissa kasvavat hyvin voimakkaasti verotulot vähenevät monestakin syystä työttömyys lisääntyy ja hyvin tiedämme ja viimeisimmät tiedot yhteisöverojenkin osalta ovat sen suuntaisia että ne vähenevät puoleen

kun ed

toimintamenoja kunnissa pyritään rakenteellisilla ratkaisuilla ja muilla vähentämään mutta rajansa kaikella jos ja kun halutaan sitten kuntalaisille peruspalvelut turvata

itse en tietoisesti tätä allekirjoittanut ja perustelen tässä tätä omaa kantaani ja menettelyäni samalla

tässä kuntien taloudellisessa tilanteessa on aivan luonnollista ja valitettavaa että kunnissa kuntalaisista ne jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa joutuvat kärsimään eniten

asellin lakiesitys on sinänsä oikeansuuntainen että ampuma aseita ei pitäisi kantaa eikä käsitellä alkoholin vaikutuksen alaisena

kuitenkin kun ottaa huomioon kiinnijäämisriskin vähäisyyden on säädettävän lain ennaltaestävyys erittäin kyseenalaista

hallituspuolueitten toimesta joka paikassa mainostetaan ja toitotetaan sitä kuinka paljon kuntiin myös tulevan vuoden budjettiesitys on tuomassa uutta rahaa

käytännössä se tulisi kysymykseen metsästyksen valvonnan yhteydessä jota poliisi pystyy tekemään nykyään varsin rajoitetusti ja silloinkin pääasiassa tiestöllä

mutta on muistettava että suurin osa siitä on verotulovähennyksien siis kuntien verotulot vähenevät kompensoimista ne liittyvät erilaisiin vähennyksiin joita verovelvollisille kohdennetaan ja toisaalta myös täydet indeksitarkistukset on tähän summaan laskettu ja tämä rahahan on ollut valtiolla lainassa

eli todellinen valtio osuuksien lisäys kunnille tässä budjettiesityksessä on varsin vaatimaton

yleisin tilanne jolloin metsästäjällä saattaa olla promilleja veressä on varmaan sellainen että kämppäolosuhteissa kun ollaan yötä jollakin kämpällä kostean illan jälkeen lähdetään kävelemään metsään aseen kanssa varhain aamulla

sosialidemokraatit omassa vastalauseessaan joka liittyy tähän lisätalousarvioon ovatkin esittämässä valtionosuuksia kunnille lisää ja samaten harkinnanvaraisia avustuksia samoin kuin äsken puhuin tuolta liikennepuolelta eli infrasta niin perustien kuin perusradanpitoon

arvoisa puhemies

reijonen otti esille tämän työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisen ja siihen viitataan myös osa asianomaisen lakiesityksen ja siitä valiokunnalle antamasta niin valiokunnan mietinnössä

tällöin promillet ovat alhaiset koska korkeammilla promilleilla tuskin kukaan kykenee lähtemään jahtiin eikä se tarkoita että jokaisella siellä on tai joka seurueella

reijonen käsitteli omassa puheenvuorossaan äsken juuri näitten suurpetojen lukumääriä ja tiheyttä

kyseinen seutukunta pielisen karjala pääsi tähän kokeiluun mukaan ja ainakin ne palautteet mitä yrittäjiltä on tullut ovat olleet erittäin myönteisiä

kun riistavahinkolaki hyväksyttiin niin siinä edellytettiin että myös nämä korvaukset maksetaan täysimääräisinä

mutta tällainen mutu tuntu on kun ajatellaan muun muassa tätä aluetta mutta monta muuta aluetta että tilanne jos ajatellaan yleisestikin on nyt paljon huonompi ja kaiken kaikkiaan näillä alueilla saavutettavuus näitä haasteita elinkeinoelämälle on entistä enemmän

se oli lain henki

mutta toki samalla sitten on muistettava ja tulisi myös ministeriössä säännellä näitä suurpetomääriä

jos ampuma aseiden kantaminen alkoholin vaikutuksen alaisena tulee rangaistavaksi tulee tällöin muuttaa myös pakkokeinolakia henkilökatsastuksen tarkoitan tarkkuusalkometriin puhaltamista tai verikoetta mahdollistamiseksi ellei rikoksen rangaistusmaksimiksi säädetä yli kuutta kuukautta vankeutta tässä esityksessähän se oli maksimissaan kuusi kuukautta

näitten kannanhoitosuunnitelmien mukaan voidaan aivan hyvin elää ja todella muun muassa karhukannat tietyissä osissa suomea ovat erittäin suuret liian voimakkaat puhumattakaan sitten ilveskannoista

tuon tässä esille myös vuoden kuluttua on ratkaistavana täällä jatko kuljetustuet

eivät välttämättä ne rahasummat aina niin isoja ole mutta tosiaan toivotaan että tulokset tästä sosiaaliturvamaksuihin liittyvästä vapautuksesta ovat myönteiset ja sille saadaan jatkoa

mitä tulee näiden määrärahojen tavallaan liian alhaiseen tasoon oli sitten kyse minkin vuoden rahoista niin kuin nytkin tälle vuodelle ja sitten tulevalle vuodelle mitkä esitykset tulevat ministeriöstä vmstä tähänkin lisäbudjettiin niin maa ja metsätalousministeriöllä oli suuremmat rahamäärät mutta valtioneuvoston puolella ja vmn esityksissä ei niitä ollenkaan huomioitu

koska korkeampaan promillemäärään voidaan tehokkaasti puuttua jo nykyisellä lainsäädännöllä tulisi säädettävä laki koskemaan vain alhaisempaa promillemäärää

edellä olevaan viitaten tosiaan en kannata tätä lakiesitystä mutta tähdennän sitä että kun asetta käsitellään ollaan metsästämässä tai sitten ollaan ampumaradalla tai muualla ampuma aseitten kanssa tekemisissä ei siihen alkoholi toki kuulu

käytin kyseistä lakiesitystä myötäilevän puheenvuoron mutta siinäkin sitten se valvonta olisi jos tämä laki olisi edennyt eteenpäin todella hankalaa ja toisaalta se olisi tiettyihin järjettömyyksiin johtanut ajatellaanpa esimerkiksi jääteitä ja niin edelleen

vielä aivan lopuksi

todella tällä lakiesityksellä on hyvä tarkoitus mutta viittaan edellisiin seikkoihin ja sen takia en tätä lakiesitystä ole ainakaan tällaisenaan kannattamassa

arvoisa puhemies

nämä väliaikaiset tahtovat olla varsin pysyviä ja tuon heti puheenvuoroni alussa esiin sen että tulen äänestämään vasemmistoliiton vastalauseen mukaan eli siinä tätä ruuan arvonlisäveron muutosta vielä aikaistettaisiin

toki tähän esitykseen sisältyy kysymysmerkkejä ja niin kuin debatissa totesin nämä kysymysmerkit ovat tässä taloustilanteessa ja tässä kehityksessä vain suurentuneet

toki tiedän myös tutkimukset siitä että parhaiten tienaavat hyötyvät veronalennuksesta eniten

kuinka paljon

kun ed

eli onhan tässä kolminkertainen ero

no mennään eteenpäin

mitä tulee ravintolapalveluihin ja työpaikkaruokailuun ja tähän että tavallaan tämän lakiesityksen myötä näitten tilanne huononee niin viittaan vain täällä käytettyihin puheenvuoroihin

nyt kuitenkin on muistettava se että kaupan osuus elintarvikeketjussa on ensinnäkin hyvin paljon vahventunut ja todella siinä mielessä on kysymysmerkki meneekö näinkin paljon

mutta kun täällä viitattiin valvontaan ja seurantaan niin toivottavasti niiden myötä nämä luvut suunnilleen toteutuvat

siitäkin huolimatta mitä alussa totesin näistä euromääräisistä luvuista se on selvä että kun puhutaan pienituloisimmista niin varmasti ruuan arvonlisäveron alentamisen myötä joka tapauksessa heillä suhteellisesti suurempi osa menee ruokaan ruokaa ja elintarvikkeita on kuitenkin ostettava ja pidän tätä sosiaalisena veronalennustapana

jos tilanne oli tällainen alkuvuodesta niin millaiseksi se muodostuu loppukeväästä ja alkukesästä kun kreikan kriisistä alkanut epävarmuus realisoituu kuluttajien käyttäytymiseen oikein kunnolla

sitten voidaan kysyä arvonlisäveron alennuksen vaikutuksia eri väestöryhmiin

tilanne ei siis ole suomen kannalta hyvä

jos ajatellaan indekseihin sidottuja tulonsiirtoja kuten eläkkeitä ja työmarkkinatukea niin toki tämä lakiesitys tulee niitä laskemaan

myönnän sen että tällaiset suorat tulonsiirrot jos ajatellaan työttömiä opiskelijoita lapsiperheitä ja eläkkeensaajia olisivat tehokkaampia jos ja kun niitä sitten tehtäisiin hoidettaisiin asiat sillä tavalla että tämä summa sinne kohdennettaisiin todella

mikäli kreikan kriisin käynnistämä epävarmuus rahoitusmarkkinoilla jatkuu pitkään tulee työllisyyskehityskin olemaan suomessa kevään myönteisestä kehityksestä huolimatta ennustettua heikompaa

aivan lopuksi arvoisa puhemies totean vielä että katsotaan mitkä sitten todella ne seuraukset ovat

uskon ainakin itse että tästä yli puolet menee hintoihin ja sitä kautta voidaan kuitenkin näiden kaikkein heikoimmassa asemassa elävien asemaa parantaa

rataverkon kunto heikkenee edelleen

määrärahojen riittämättömyys on johtanut muun muassa siihen että päällysrakenteen uusimistöistä eli sepelikerrosten vaihtamisesta on jouduttu tinkimään

toki samaan hengenvetoon on todettava että toivottavasti näitä suoria tulonsiirtoja voitaisiin myös entistä enemmän tehdä

niinpä routavauriot ovat lisääntyneet ja vr on joutunut turvautumaan enenevässä määrin nopeusrajoituksiin

eduskunnan tarkastusvaliokunta mutta myös liikennevaliokunta sekä yksityiset kansanedustajat ovat kiinnittäneet useassa otteessa huomiota hankkeen yhteiskunnallisiin tappioihin

arvoisa puhemies

lain tarkistus on lähtenyt liikkeelle euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä ja vuosi sitten tästä samasta asiasta keskusteltiin yksittäisen kansanedustajan tekemän aloitteen pohjalta

hölmöläisten hommaa

valtiovarainvaliokunta mietinnössään toteaa että seinäjokioulu rataosan toteuttamiseen on osoitettava rahoitus jonka avulla hanke voidaan toteuttaa kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla

tämän strategiapaperin sisältämien tavoitteiden saavuttaminen varmasti teettää riittävästi töitä

ja kaiken maailman todistajia kyllä on